vaikka sellaisten tavallisten ihmisten puheluja tulisikin kuunneltua niin epäilyn kohteena sitten kuitenkin syyttömäksi ja jos paljastuu että tämä kuunneltu henkilö on syytön ei niitä saatuja tietoja varmastikaan julkisuuteen raportoida

oletteko kuullut kuunnellut millään tavalla muuta porukkaa kuin saamelaiskäräjien porukkaa tämän asian valmistelussa ja onko mahdollista että kemin lapin alue ja asia otettaisiin kuitenkin huomioon tässä esityksessä jollain tavalla edes

tämän hallituksen esityksen mukaisesti telekuuntelulla televalvonnalla tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää myös jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle

siellä voisi esimerkiksi käydä koululaisryhmät katsomassa tai muuten voitaisiin virkistysasioiden edistämiseksi tehdä jotakin

niin mitä tämä houkuttelevuus sitten on

valiokuntakäsittelyssä tulee varmasti tästä asiasta paljon pohdintaa ja toivonkin että siellä valiokunnassa pohditaan tätä asiaa todella paljon ja vakavasti ja myös sitä että tuota vaadittavan rangaistuksen minimirajaa jopa laskettaisiin

monien ihmisten on vaikeata ymmärtää sitä että kansanomaisesti ilmaistuna salakuuntelua tai muuta sellaista ei voi käyttää vaikka siten joku rikos selviäisi

minä toivon että valiokuntakäsittelyssä perehdytään näihin televalvontaa koskeviin esityksiin ja perehdytään huolella ja huomioidaan tärkeimpänä tavoitteena rikoksen torjunta ja kansalaisten oikeus elää elämäänsä ilman rikollisten puuttumista

se aiheuttaa paljon suurempia vaikeuksia kuin se että valtiovalta järjestystä ylläpitäessään joutuisi joitakin pakkokeinoja käyttämään

kyllähän meillä porotalouspuolella paljon kaikennäköisiä asioita on ja varmasti tullaan näihin törmäämään ihan niin kuin varmasti näihin maatalouspuolen lomitusasioihinkin

metsästystä ei saa harjoittaa niin että siitä aiheutuu vaaraa ympärillä oleville ihmisille ja ainakaan minun tiedossani ei ole montaakaan tapausta koko valtakunnassa joissa olisi vaaratilanteita metsätyksessä tapahtunut

no tämän ylimääräisen tiedon käyttäminen jonka sääntelyyn on tämä esitys puuttunut on tietysti merkittävä periaatteellinen kysymys

kysyn nyt onko tämä meidän valiokuntamme kautta tuleva esitys nyt sitten ennakkoratkaisu siinä miten jatkossa suhtaudutaan suojelualueilla metsästysasioihin

valitettavasti usein rikolliset eivät tee vain yhtä rikosta

jos kyse on rikollisesta elämäntavasta rikoksentekijä voi lyhyen ajan sisällä tehdä rikoksia tai rikoskokonaisuuksia jotka eivät suoranaisesti liity toisiinsa

kuitenkin telekuuntelulla tai muulla semmoisella toiminnalla voidaan yhden rikoksen selvittelyssä sattua hankkimaan tietoa joka liittyy toiseen saman tekijän tai tekijäryhmittymän muihin rikoksiin niin kuin tässä aikaisemmin on tullut jo esille

mutta kun siellä syrjempänä eri puolella suomea asuu meitä ihan tavallisia ihmisiä ja me ressukat emme ymmärrä kaikkia näitä termejä mitä tänäänkin tässä on sanottu

arvoisa puhemies

minä olen todella kiitollinen siitä että valtio on nytten ottamassa roolin tämän asian kuntoonlaittamiseksi että päästään ainakin eteenpäin

kotikunnassani savukoskella on tämä sokli hanke josta nyt tänäänkin on puhuttu useamman kerran ja siinä on tämän logistiikka asian lisäksi työn alla ympäristölupa joka on kuulemma aika pitkä ja iso prosessi

kyllä me niitä maallikkoja näitten asioitten käsittelyyn silti yhä tarvitsemme että se maalaisjärki pysyy näissä hommissa matkassa etteivät nämä kuviot ole vain niin akateemikkojen keskustelua

nauhoitetuksi tuli keskustelu jossa eräs henkilö myönsi tappaneensa ihmisen ja henkilön kaveri kertoi osallistuneensa todisteiden hävittämiseen

henkilö jota syytettiin rikoksentekijän suojelemisesta tietysti nokkelan asianajajansa neuvosta valitti korkeinta oikeutta myöten että äänitallennetta ei saisi käyttää todisteena

mutta ratkaisussaan korkein oikeus muistutti jo siitä yleisestä periaatteesta ettei se että todiste on saatu sinällään lainvastaisesti vielä merkitse ettei sitä saisi käyttää todisteena oikeudenkäynnissä

todellisuudessa on hyvä että lapista tuli sellaisia edustajia valituksi jotka edustavat laajemmin lappilaista näkökulmaa ja voivat toimia kyseisen alueen edustajina

isäni puhui saamen kieltäkin vuotsolaisten kanssa porometsässä ja poikani aikoo ottaa koulussa kahdeksannella luokalla inarinsaamen kielen kouluaineeksi

ja sitten arvoisa puhemies lopuksi haluankin todeta tähän sen että monet voivat ajatella niin että ollaanko tällä telekuuntelun lisäämisellä ja kaikella muulla matkalla kohti poliisivaltiota mutta minun mielestäni kyse ei ole ollenkaan siitä että ollaan matkalla kohti poliisivaltiota vaan siitä että ollaan mukana nykyajan tekniikassa

norjassa hyväksytään kaikki hakemukset ja ollaan iloisia että ihmiset haluavat tunnustaa oman identiteettinsä ja tehdä yhdessä töitä kulttuurin kehittämiseksi

olemmeko valmiita tällä ratifioinnilla hyväksymään sen että saamelaiselinkeinoja harjoittavia muun muassa saman paliskunnan poromiehiä ei tulla kohtelemaan yhdenvertaisesti sen mukaan onko vaalilautakunta hyväksynyt henkilön mukaan saamelaisten vaaliluetteloon vai ei varsinkin kun nämä poromiehet saattavat olla sukulaisia keskenään

meille on ollut kaikkein tärkeintä että metsähallituksen olotila säilyy nykytilassa mahdollisimman paljon niin tämä metsä nyt jo olla naisellinen tyytyväisenä ja tämä tulee täällä esitetyllä muodolla pysymään mahdollisimman lähellä nykytilaa ettei juuri kukaan tule huomaamaan mitään muutosta tässä metsähallituksen toiminnassa

arvoisa puhemies

ja nyt sitten johtaja on tehnyt päätöksensä siitä että vaalit ovat kuntavaalien osalta silloin kun ovat nyt on päätös tehty ja nyt sitten käydään sitä avointa keskustelua demokratian sääntöjen mukaisesti koska on sitten maakuntavaalit

onko suomen saamelaisilla saamelaisuudella oikeasti varaa jättää osa omasta kulttuuristaan osa voimavaroistaan käyttämättä

on olemassa todella laaja toivomus siitä että itsensä saamelaisiksi tuntevat henkilöt otetaan mukaan yhdenvertaisiksi toimijoiksi

tässä on ehdollistettu useammassa puheenvuorossa metsänomistajien tietotaitoa osaamista kykyä ja halua toimia sen mukaisesti

lapin kansanedustajana haluan olla mukana kehittämässä suomen saamelaisuutta

tässä laissa on kokonaisuudessaankin hyvin paljon erilaisia yksittäisiä kohtia

jokainen metsänomistaja tietää tänä päivänä että metsää ei saa mennä suin päin vain hakkaamaan vaan me kannamme vastuumme näistä asioista ja olemme hyvinkin tietoisia että jos siellä esimerkiksi liito oravaa olisi

elikkä nythän tämän metsänhoitoyhdistyslain lisäksi on työn alla metsälaki metsätuholaki ja mitä muita näitä rahoituslainsäädäntöjä onkin sitten meillä meneillään

ketkä ovat ne henkilöt joitten oikeusturvaa tulee suojata tässä tilanteessa jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen rikoksen selvittämiseksi

mitä tuleepi vapauden osalta olemaan niin metsälain uudistus antaa valtavasti vapautta mutta missä ovat ne vastuut

arvoisa puhemies

perustuslain mukaan kaikilla pitäisi olla oikeus siihen että heitä kuultaisiin yhtä lailla mutta nytten kun vaalipiiri kasvaa ei kansanedustajilla ole mitään mahdollisuutta mennä kohtaamaan äänestäjiä sillä tavalla kuin kansanedustajan pitäisi olla siellä maakunnassa ja kentällä

kiitoksia nyt siitä että tämä lakiasia saadaan nyt vihdoin ja viimein päätökseen että me saamme rauhan sille alueelle rauhan myöskin näille työntekijöille koska tämä on metsähallituksen työntekijöille ollut todella vaikea ja raskas prosessi kun he eivät ole tienneet miten tämä asia tulee vaikuttamaan

minusta on hyvä että tämä asia on nyt säädetty laissa että missä tilanteessa saadaan tätä laittomasti saatua todistetta käyttää hyväksi ja missä vaiheessa sitä ei voida käyttää hyväksi

nyt sitten on päästy tähän tilanteeseen jossa tärkeintä on se että nykytilanteeseen ei tule juuri minkäänlaista muutosta

seuraavaksi on edessä uusi vaalipiiriuudistus jossa pienin vaalipiiri on lappi